venäjä on osallistunut korkean tason valtuuskunnalla yleiskokouksen kokouksiin

jäätyneille kriiseille ei ole valitettavasti löytynyt ratkaisua

helsingin istunnon valmistelut ohjelma ja aiheet on selostettu kertomuksessa

suomen päätös olla myöntämättä maahantulolupaa venäjän valtuuskunnan euroopan unionin sanktiolistalla oleville jäsenille herätti paljon keskustelua

useissa kokouksessa pidetyissä puheenvuoroissa ilmaistiin huoli matkustuskiellon laajemmista vaikutuksista sekä pettymys venäjän valtuuskunnan poissaolosta

kirjeessä kanerva pyysi mogherinilta toimia sen estämiseksi ettei sanktioita koskeva tulkinta vaikuta kielteisesti parlamentaariseen vuoropuheluun

valtuuskunta pitää säännöllistä yhteyttä suomen etyj edustustoon ja saa taustatiedot

puheenjohtaja kanerva on varmistanut että yleiskokouksen yhteistyötä etyjin muiden toimijoiden kanssa on tiivistetty yhteistyö yleiskokouksen ja etyjin hallitusten välisten toimijoiden välillä on saatu uudelle tasolle jännitteitä on purettu ja vuoropuhelu on rakentavaa

etyjin yleiskokous valmistelee suurimman osan vaalitarkkailuista yhdessä sekä odihrin että euroopan neuvoston yleiskokouksen kanssa

toki haluamme nähdä naiset enemmän rauhan kuin sodan kontekstissa tukemassa rauhaa ja ehkäisemässä sotaa sekä tarvittaessa tekemässä rauhaa ja osallistumassa yhteiskunnan kehitykseen konfliktin jälkeen

naisilla on aktiivinen rooli

se on aktiivinen kaikilla yhteiskunnan alueilla demokratian perusteista politiikassa ja hallinnossa oikeuden lain valvonnan työn ja talouden järjestelmiin

tiedämme hyvin että gender tasa arvo ja yhdenvertaisuustyö ei tarkoita pelkästään työtä naisasioissa mutta ei myöskään tule vähätellä sitä tarvetta jota juuri naisten näkemykselle on vaikuttavilla kanavilla kuten media ja journalismi sekä kansalaisyhteiskunnassa ja kansalaisjärjestöissä

olen erittäin tyytyväinen siihen että nimenomaan tähän ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhoidon järjestämiseen sen pilottikokeiluun saatiin tavanomaista aikaisemmin rahat

helmikuussa kuten sanoin järjestettiin yhdessä suomen etyj edustuston kanssa tuo oheistapahtuma enhancing womens political participation ja tbilisi istunnon aikana kesällä järjestetään toinen oheistapahtuma naisten roolista rauhanvälityksessä

onko

keskustelu on päättynyt puhemiesneuvosto ehdotus hyväksytään siellä asuu siellä terveysvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto ollut värikäs lavarakenne päivystyksen seitsemänssä järjestykseen

syrjäytymistä uhkaa lisätä myös okmstä lausuntokierrokselle lähtenyt asetusluonnos jossa esitetään nuorisopsykiatrian erikoisalan lopettamista suomesta

nuorisopsykiatria yhdistettäisiin lastenpsykiatriaan vaikka kaikki alan asiantuntijat sanovat että erikoisalojen yhdistäminen johtaisi nuorten mielenterveyspalveluiden kuihtumiseen ja pirstoutumiseen ja nuorten psykiatrisen tutkimuksen ja hoidon heikkenemiseen

keskustan johtaman hallituksen vastuullisilla ja oikea aikaisilla toimilla on kuitenkin onnistuttu lieventämään talouskriisin vaikutuksia suomessa

ei ainakaan vakavassa syrjäytymisvaarassa oleva suomalainen nuori

tähän lisäbudjettiin sisältyy lukuisia tie ja rautatiehankkeita homekoulujen päivä ja vanhainkotien peruskorjauksia ja vuokra asuntojen rakentamista

arvoisa puhemies

herra puhemies

tulevaisuusvaliokunnan jäsenille ilmoitetaan että valiokunta kokoontuu välittömästi tämän täysistunnon päätyttyä valiokunnan huoneeseen d talossa valitsemaan itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan

herr talman

framtidsutskottets medlemmar meddelas att utskottet samlas i utskottsrummet i d huset genast efter plenum för att välja utskottsordförande och vice ordförande

arvoisa puhemies

kuntataloutta auttaisi kuntien yhteisövero osuuden nostaminen ja valtionosuuksien lisääminen sekä oikeudenmukainen valtionosuusuudistus jotta kuntatalous ja palvelut turvataan myös vaikeimmilla alueilla

edustaja niikolle haluaisin sanoa että tietenkin se että päästökauppatulot ohjattaisiin nytkin nimenomaan kehitysbudjettiin esimerkiksi ilmastorahoitukseen helpottaisi muun muassa järjestöjen erittäin tiukkaa tilannetta

me kaikki voimme myöntää kyllä ääneen että nämä säästöt ovat erittäin kovat

eikö nyt pitäisi antaa vähän positiivista signaalia venäjän pyrkimyksille rauhoittaa tätä asiaa ja ponnistaa mieluummin nyt rauhanneuvottelujen eteenpäin saamiseksi

tässä ollaan aikamoisessa pakotekierteessä ja minun tekee mieli nyt kysyä miten te ajattelette pääministeri että tästä vahvasta pakotekierteestä ylipäätään päästään pois

arvoisa herra puhemies

meille keskustalaisille ihminen on tärkein

helmikuun politiikkariihessään hallitus linjasikin koulutukseen monia räätälöityjä täsmätoimia

sehän on järkyttävä tilanne köyhille kehitysmaille joista lähtee valtavat määrät pääomapakoina laittomina rahansiirtoina aggressiivisen verosuunnittelun vuoksi

järkevällä talous ja veropolitiikalla voimme lievittää taantuman vaikutuksia ja rakentaa siltaa kohti parempia aikoja

vaikka ministeri räsänen ei nyt näytä olevan paikalla haluaisin teiltä kysyä miten tähän yhtälöön teidän mielestänne sopii se että poliisien määrää ollaan ilmeisesti rajusti vähentämässä

paljon enemmän lähtee pääomia köyhistä maista kuin sinne esimerkiksi nyt kehitysyhteistyöllä voidaan koskaan osoittaa joten tämä asia ei koske pelkästään tietenkään meitä kuten kaikki tiedämme vaan se koskee erityisen pahasti näitä kaikkein kehittymättömimpiä maita

arvoisa herra puhemies

samaan aikaan oikeuslaitoksen ja vankiloiden toimintamäärärahat ovat kortilla ja tiedämme kaikki senkin että meidän vankiloissamme on entistä moniongelmaisempia vankeja jotka tarvitsisivat lisää ja parempaa kuntoutusta

arvoisa puhemies

ilmastonmuutoksen torjunta ruokaturvasta huolehtiminen ja tietoverkkojen suojaaminen ovat esimerkkejä rajat ylittävistä haasteista joissa voidaan onnistua vain globaalien sitoumusten kautta

moninapainen ja monenkeskisyyttä korostava järjestys sopii suomen kaltaiselle pienelle valtiolle joka painottaa ulko ja turvallisuuspolitiikassaan demokratia ihmisoikeus ja oikeusvaltiokehitystä sekä kansainvälistä oikeutta

tämä esitys joka on keskeneräinen mielestäni lyö korville hallituksen terveyspolitiikan keskeisintä tavoitetta joka on hallitusohjelmankin mukaan väestöryhmien välisten terveyserojen kaventaminen

kansainvälinen talous ja finanssikriisi on edelleen murtanut raja aitoja ja velvoittanut kansainvälisen yhteisön hakemaan ratkaisuja poliittisen ja taloudellisen vakauden turvaamiseksi

keskustan eduskuntaryhmä pitää tärkeänä että poliittista vaikutusvaltaansa vahvistaneet nousevat taloudet kantavat yhä enemmän vastuuta maailman kehityksestä yhdessä euroopan ja yhdysvaltojen kanssa

kyllä minäkin ilman muuta katson tätä omaishoidon tuen palkkion siirtämistä kelalle siitä näkökulmasta että kyllä vihdoinkin suomessa olisi aika saattaa omaishoitajat tässä mielessä tasavertaiseen asemaan

arvoisa puhemies

euroopalla ja yhdysvalloilla on globaalihallinnassa suuri vastuu demokratian ja vapauden vaalijoina mutta yhteinen asialista kaipaa päivittämistä

transatlanttisten kumppaneiden on määriteltävä yhteiset tavoitteet selkeästi ja jaettava tehtävät omiin vahvuuksiinsa pohjautuen

arvoisa puhemies

mutta on ilman muuta edustaja kiljunen selvää että kyllä se on kuntien tehtävä järjestää näitä muita palveluita joita omaishoitajillekin pitää kunnissa saada niin kyllä se on kuntien tehtävä järjestää ja monissa kunnissa onkin edetty näissä asioissa

euroopan unionin oman painoarvon kannalta on tärkeää että se kykenee määrittelemään omat intressinsä suhteessa strategisiin kumppaneihin

mutta tämä palkkion maksatuksen siirto

euroopan unioni on suomelle tärkein ulkopoliittinen vaikutuskanava ja meidän on siksi jatkettava johdonmukaista vaikuttamista aktiivisen toimintakykyisen ja yhtenäisen politiikan vahvistamiseksi

unioni ei ole vielä kyennyt täysimääräisesti hyödyntämään lissabonin sopimuksen tuomia mahdollisuuksia puhua entistä selkeämmin yhteisellä äänellä

arvoisa puhemies

euroopan unionilla on käytössään monipuolinen keinovalikoima vaikuttaa globaaliin turvallisuuteen muun muassa kehitysyhteistyön ja kriisinhallinnan keinoin

tämä aihepiiri on ollut aika ajoin esillä täällä eduskuntasalissa ja useaan kertaan olemme kuulleet asiantuntijoita joistakin tähän teemaan liittyvistä yksityiskohdista myös tuolla ulkoasiainvaliokunnassa

tilapäinen kotiapu kotipalvelut lapsiperheille leikattiin laman aikana tyystin

näillä kotipalveluilla tilapäisellä kotiavulla voitaisiin erittäin tehokkaasti ennalta ehkäistä uupumusta ja sitä kautta myös siellä tunnelin päässä ikävä kyllä monta kertaa häämöttävää huostaanottoa

nimittäin eu tukia nimenomaan porsaanreikiä nimittäin eta alueen ulkopuolisten tekemiin kiinteistökauppoihin voi liittyä monesti myös rahanpesua

arvoisa puhemies

tuontienergiasta vahvasti riippuvaisen euroopan on harjoitettava aktiivista energiapolitiikkaa ja vaalittava suhteita tuottajamaihin erityisesti venäjään ja lähi idän maihin

kyllä mielestäni meidän eun jäsenenä on tehtävä entistä pontevammin töitä sen eteen että romanien asemaa lähtömaissa parannettaisiin